pulliainen erityisen hyvin tietää joka maa ja metsätalousvaliokunnassa istuu kun eulle tulee hakemus jonkin muuntogeenisen tuotteen hyväksymisestä niin jos eun ministerineuvosto ei pääse siitä riittävään yksimielisyyteen hakemus palautuu komission käsiteltäväksi ja komissio salaisessa päätöksenteossa kokouksessaan voi myöntää sen luvan kansallisista vastustuksista huolimatta

mutta se ei ole verotusasia ellei negatiiviseen veroon mennä enkä esitä sellaista

kallis jonka nimissä se on on poissa

yksiköiden yhdistämisellä hallinnon tehostamisella ja tilapäistyövoiman uudella käytöllä on saatu merkittävät säästöt

vanhasen kakkoshallituksen ohjelma on kyllä selkeästi ollut sosiaalisempi ja oikeudenmukaisempi kuin sitä edeltäneiden lipposen ja vanhasen ykköshallituksen ohjelmat

näin ei kyllä saada suomea nousuun

tältä osin meidän vastalauseemme tulee äänestykseen ja toivomme että jos ei nyt niin viimeistään vuoden kuluttua nämä esitykset taas menevät eteenpäin

helsingin yliopisto lähti heti ensimmäiseksi romuttamaan opetusta yt neuvotteluilla

alkuun tämä nykyinen hallitus toteuttikin hyviä uudistuksia ohjelmansa mukaisesti muun muassa perusturvaan tiettyjä parannuksia ja nyt myös tämän perusvähennyksen korottamisen

yhtiöittäminen ja yksityistäminen täällä sotketaan vedetään yhtäläisyysmerkit

sitten tästä ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä muutama toteamus

on aivan selvää että meillä on yhtiöitä jotka valtio tai kunnat omistavat täysin ja ne toimivat markkinoilla ja ne ovat erittäin toimivia ja hyviä

lisäksi hallitus on luvannut takuueläkkeen joka on erinomainen asia lapsilisiin indeksisidonnaisuuden sekin on ihan hyvä asia joskin hyöty menee kyllä myös sellaisille jotka eivät sitä varmaan erityisesti tarvitsisi

mitä sitten tulee tähän liikennekaareen ja sen osiin niin perussuomalaiset ovat sitoutuneet siihen että tämä selvitys tehdään

kaikki ovat tyytyväisiä se on edullista se on lähellä ihmisiä omaisia vanhukset hoidetaan samalla alueella pienellä alueella hoidetaan myös kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujilla on omat järjestelmänsä

komissio käyttää ainakin taannoin käytti sveitsiläistä tutkimuslaitosta näiden arviointiin ja sen tutkimuslaitoksen luotettavuus uskallan tästä sanoa ei ole kovin vahva

sen jälkeen kun selvitys on tehty arvioimme sen ja siinä on varmasti sen voi jo sanoa paljon hyvää mutta esimerkiksi taksiliikenteen vapauttaminen meille ei käy

herra puhemies

hallitus kyllä iskettiin tässä parin viikon aikana täysin maahan ja on tietysti opposition kannalta sääli potkia maassa makaavaa

kun vakuusarvot eivät välttämättä riitä ja toiminta on kuitenkin kannattavaa tai perustaltaan tervettä niin ei missään tapauksessa saa tällaisia yrityksiä päästää tässä tilanteessa nurin mutta se riski on tällä hetkellä suuri

eli eun päätöksenteko näissä asioissa perustuu aika heikolle pohjalle

se kertoo hyvin koruttomasti sen miten hallituksen linja todellakin voimallisesti suosii suurituloisia euromääräisesti ja pienituloiset jäävät jälkeen

tämä yhtiöittäminen tuo erinomaisia mahdollisuuksia ja se kannattaa selvittää mutta otamme siihen sitten kantaa kun se selvitys on tehty muutaman ajan kuluttua toivottavasti mahdollisimman pian

siksi komissio on myöntänyt kaikki siltä haetut luvat ja kun komissio ne hyväksyy ne ovat koko eun alueella voimassa

nyt tämä malli joka on käsittelyssä pakottaa meidät antamaan sen järjestelmän jyväskylän kaupungin haltuun ja olen varma että palvelut heikkenevät ja kustannukset nousevat

tämä kunnallisen perusvähennyksen nostaminen on todella erinomainen keino korjata verotuksen epäoikeudenmukaisuutta ja helpottaa juuri niitä jotka helpotusta ja kannustusta tarvitsevat

arvoisa puhemies

nämä valtuudet ja määrärahat jotka tänne sisältyvät ovat todella tärkeitä ja ne ovat nyt melko mittavia

suomi on ikään kuin saari ja meillä olisi erinomainen mahdollisuus vaikka ey tuomioistuimen uhasta huolimatta tehdä eduskunnassa päätös että suomi on ja pysyy pääministerin tavoitteen mukaisesti gmo vapaana maana tehdä se kielto ja rakentaa maataloustuotantomme edelleen puhtaan suomalaisen ruuan pohjalle

hallitus lähti myös laman taloustaantuman globaalin taloustaantuman iskiessä ripeästi elvytykseen mutta elvytysmenetelmät olivat hieman huonosti valittuja

lähtisin kyllä siitä että esimerkiksi finnveran rahoituksessa pitäisi olla piikki auki niin että kaikki elinkelpoiset hyvin toimivat yritykset saisivat rahoituksen todellisiin tarpeisiinsa siitä huolimatta onko määrärahaa tai valtuutta

tämä sopimus jota olen tässä lukenut muutaman tunnin kyllä ei anna siihen selkeää vastausta

totean lisäksi että tässä vasemmistoliiton aloitteessa ei taida olla mainittu sitä mutta pidän äärettömän tärkeänä että kunnille korvataan sitten tämä veronmenetys koska tämä on kunnallisverotukseen suunnattu kevennys se tulee siis kunnallisveroon ja sitä kautta kuntien kärsittäväksi

arvoisa puhemies

kun pääministeri ei tähän halua vastata niin kysyn valtiovarainministeri kataiselta

eli tällainen piikki saisi olla ettei jouduta siihen että pankkitukipiikki on auki ja sitä kautta jatkossa hoidetaan taas näitä ongelmia

sen sijaan viime vuonna tämä nuorisotyöttömyyden unohtaminen oli vakava virhe hallitukselta ja siinä ollaan nyt ikävissä tilanteissa

nyt yrityksillä ei ole kilpailukykyä ja siksi yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja palauttamiseksi tarvitaan kilpailukykypaketti

tällä yritysten sekä vienti että kotimarkkinoilla toimivien yritysten rahoituksen turvaamisella turvataan myös työpaikat estetään työttömyyden laukeaminen massiiviseksi mikä on nyt vaarana

mitä eteenpäin katsoen näkyy niin nyt kyllä tarvitaan puhemies niinistön peräänkuuluttamia verotuksellisia keinoja ja siinä hallitus on täysin hakoteillä

ei kuntia voida panna maksamaan tällaista mutta toisaalta tämä on kyllä verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta aivan erinomainen asia

julkinen perusta tulee terveydenhuollossa säilyttää ja vierastan tätä kela terveysrahastomallia sen tähden että se irrottaa todellakin vallan ja taloudellisen vastuun toiminnasta liian kauaksi toisistaan

riittääkö se vai tuleeko se pakkoesitys

arvoisa puhemies

mitä sitten tulee muutoin tähän tarkistus täydentämisesitykseen niin ikävänä asiana totean että kunnat on unohdettu

näin ollen täytyy löytyä joku ja tällainen maakunnallinen perusmalli voisi olla se jonka pohjalta kannattaisi edetä niin kuin ed

valtavassa määrässä kuntia talous on äärimmäisen ahtaalla työntekijöitä lomautellaan isoissa ja pienissä kunnissa

samanaikaisesti kun hyvätuloisille annetaan valtionverotuksen kevennyksiä täällä niin kunnat kiristävät omaa veroprosenttiaan ja näin keräävät sen hyödyn yleensä niissä kunnissa joissa se veroprosentti jo on kaikkein korkein

ministeri kataiselta kysyn miten tämä arvonlisäverolla tällä lailla pelaaminen oikein on perusteltavissa

paineet siellä varsin korkean veroprosentin kunnissa ovat tavattoman voimakkaat nostaa sitä edelleen tai heikentää palveluja mutta palvelujakaan ei voida heikentää kun tilanne alkaa olla se että vain lakisääteiset palvelut kuntalaisille monessa kunnassa tuotetaan

se valitettavasti perustuu aivan keskeisiltä osin työnantajien kelamaksun poistamiseen ja sen synnyttämän valtaisan aukon täyttämiseen

eikö olisi ollut ihan selkeä homma se että koko arvonlisäverojärjestelmä olisi pantu siihen malliin ensi heinäkuun alusta mikä se silloin tulee olemaan ja jätettäisiin pois nämä välipelit jotka kaupalle ja monelle muulle aiheuttavat vain hallinnollisia kustannuksia

tänä vuonnahan tämä aukko on täytetty velanotolla ensi vuodesta lähtien sen maksavat yritykset ja kotitaloudet

en odottaisi että keskustalaisen hallituksen johdolla ajetaan maan kunnat maaseutukunnat ja monet muutkin kunnat maakunnissa näin ahtaalle kuin nyt on ajettu

toinen kysymys metsäteollisuuden osalta

metsät kasvavat ja teollisuus ajautuu entistä vaikeampaan asemaan

miksi metsäteollisuuden kilpailuasetelmaa ei paranneta kiireesti esimerkiksi sähköveroa poistamalla

näin hallitus on viisaudessaan päättänyt tai itse asiassa päätös oli ministeri kataisen yksin antama lupaus ja siitä johtuu tämä tilanne

nyt tällä politiikalla mitä hallitus harjoittaa puheista riippumatta tilanne on menossa todella huonoon suuntaan

olisin pitänyt sen voimassa ja korjannut sen kohdentumista mutta hallitus kaatoi koko homman ja synnytti näin valtavan aukon talouteen

herra puhemies

ymmärrän hyvin että edustajien pulliainen ja kalmari pitää tätä hallituksen esitystä henkeen ja vereen puolustaa koska ovat hallituspuolueitten edustajia vaikka sydänverellään kirjoittaisivat ajatuksensa

silläkin voidaan työllistää ihmisiä ja pienyrittäjiä kun hoidetaan perustienpito nykyistä paljon parempaan kuntoon

mutta se että maa ja metsätalousministeriön nettisivuilla ei ollut mitään niin kyllä siellä oli monesta asiasta ja on tänäkin päivänä jotka ovat keskeneräisiä valmistelussa niin siellä on pohjaraportit ja niin keskeneräistä ei saa olla koska valtionhallinto on julkishallintoa

se oli virhepäätös

energiaveropakettia hallitsee nyt tämä fiskaalinen vaikutus hyvin voimakkaasti ja silloin ympäristövaikutukset energiapoliittiset vaikutukset ovat jääneet lapsen asemaan ja se on vahinko

nythän se menee alaspäin koko ajan ikävä kyllä

tämän uudistuksen keskeisimmät ongelmat ovat sen vaatimaton ympäristöohjaavuus verotuksen päällekkäisyys päästökaupan kanssa ja kiristyvän verorasituksen kohdistuminen myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kotitalouksien osalle sekä vienti ja pk yrityksiin uudella tavalla

mitä sitten tulee näihin pelisääntöihin niin sanotusti niin kyllä ruotsin ja tanskan laissa on nämä jo otettu huomioon tarkemmat pelisäännöt ja tässä luodaan pohja sille että me lähdemme tälle kaltevalle tielle

pulliainen seuraava hallitus

tämä aiheuttaa myös ammattimaisille kuljetusyrityksille mittavia kustannuslisiä eikä tuo energiaveroleikkuri korjaa sitä epäoikeudenmukaisuutta joka yritysten osalta muodostuu tässä yhä vakavammaksi

tällä toimikunnalla on jatkuvasti tehtävä seurata näiden käytäntöjen kehittämistä ja myös tietyissä tilanteissa antaa itse lausuntoja

se johtuu varmaan siitä että tämä on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön elinkeinopoliittinen ja työllisyyspoliittinen näkökulma on unohtunut kokonaan

toisin sanoen työllisyyden edistäminen työnvälitys ja työvoiman saatavuuden tukeminen myös tulevaisuudessa on te toimistojen tehtävä

koko hallituksen esityksen perusteluista ei löydy elinkeinopoliittisten vaikutusten arviointia mitä on pidettävä aivan käsittämättömänä

tästä kuten on tullut esille ministeri pekkarinen joka juuri on hävinnyt olemme yksimielisiä

asiakasnäkökulman toteuttaminen vaatii näitä resursseja eikä ainoastaan niin että se vaatii resursseja joita on ollut aikaisemmin se vaatii myös uuteen osaamiseen liittyviä resursseja

totean että maassa istuu keskustajohtoinen hallitus joka harjoittaa kokoomuslaista vero ja talouspolitiikkaa ja siitä tuo arvosteluni johtui ja on hyvin johdonmukaista

jos tuottavuusohjelma toteutettaisiin nythän olemme toteuttaneet edellisen hallituksen tekemiä tuottavuusvaatimuksia ja nyt kyseessä on siis seuraava kausi johon voimme vielä vaikuttaa tässä nimenomaan on tilanne se että jos nämä tuottavuusohjelmat toteutuisivat niin kuin on ajateltu ammatinvalinnan psykologit poistuisivat työvoimatoimistoista luonnollisen poistuman kautta

nyt hallitus kävelee eduskunnan yli ja panee sähkö ja biokaasuautoille käyttövoimaveron ja näin hidastaa näiden ympäristöystävällisten autojen valmistamista ja käyttöönottoa suomessa

mitä sitten tulee tähän verotukseen niin on mielestäni viisasta se että me emme progressiota sillä tavalla kasvata että kiristettäisiin jonkun verotusta merkittävästi

minulla ei ole ideologista taakkaa tässäkään asiassa mutta totean että kyllä aivan yksiselitteistä on että tämä tuo hyvätuloisille hyväosaisille uusia etuuksia ja veronmaksun siirtoa

mutta haluamme ja itse näen niin että meidän on tarpeen keventää pieni ja keskituloisten verotusta ja lapsiperheiden verotusta jolloin erot tietysti tietyllä tavalla muuttuvat

omassa eriävässä mielipiteessäni talousvaliokunnassa nostin esille edellä mainituista näkökohdista muutamia muun muassa päällekkäisyyden päästökaupan kanssa energiaveroleikkurin korjaamisvaatimuksen pk yritysten ja kotitalouksien energialaskun kohtuuttomuuden torjumisen ja sitten sähkö ja biokaasuautojen käyttövoimaverosta luopumisen

nekin varat tässä tilanteessa pitäisi käyttää kyllä köyhyyden ja vaikeuksissa elävien ihmisten ongelmien ja työttömyyden torjumiseen nyt eikä joskus tulevaisuudessa

jos jätetään hyvätuloisten verotukset ennalleen ja kevennetään pieni ja keskituloisten verotusta niin minusta tämä on oikeaa politiikkaa ja nimenomaan tässä tilanteessa oikeaa politiikkaa jolloin saadaan verojen maksajiksi ne joilla on kykyä maksaa ja helpotukset niille joilla on tarvetta helpotuksiin

eli tämä on aivan selvä asia että pienituloiset ja keskituloiset lapsiperheet esimerkiksi eivät tietysti pysty tätä etua juurikaan käyttämään

herra puhemies

on selvää että jotkut joutuvat maksamaan ja kaikki oikeastaan jotka energiaa käyttävät joutuvat maksamaan entistä enemmän

meillä on niin kuin ed

skinnari juuri sanoi sinänsä hyvä työeläkejärjestelmä kattava järjestelmä mutta siinä on aika pahoja aukkoja ja sitä pitäisi kehittää niin että ne pienituloiset keskituloiset jotka joutuvat sitten pienen palkan jälkeen pienelle eläkkeelle pärjäisivät eläkkeellä ja pystyisivät maksamaan sairaus ja muut kulunsa

se on luonnollista mutta tässä kohdentuminen nyt nimenomaan työnantajan kelamaksun poistamisen takia on viemässä kehitystä aivan kohtuuttomaan suuntaan

mitä tulee maatalouteen pidän perusteltuna sitä että maatalouden rasitusta ei lisätä

sitten totean että meidän vaihtoehtobudjettiin sisältyy verotuksen osalta myös lapsen huoltajan ansiotulovähennys ja lapsivähennyksen palauttaminen koska me pidämme lapsen etua äärettömän tärkeänä niin että tämä lapsen huoltajan ansiotulovähennys annetaan yksinhuoltajalle tai sitten perheen toiselle huoltajalle

siellä puolella on aika paljon taloudellista rasitusta

mutta se ongelma tähän sisältyy että kun energiaverotus ei kohdistu varsinaisesti maatalouteen tämän järjestelmän takia niin maataloudessa ei ympäristönäkökulmaa oteta sen takia sillä lailla huomioon kuin muualla kotitalouksissa teollisuudessa ja liikenteessä kun ne joutuvat lopullisesti maksamaan tämän lisääntyvän verorasituksen

näin saadaan lapsiperheitten asemaa parannettua koska kyllä lapsiperheet ovat tänä päivänä se ryhmä joka ehkä kaikkein eniten kärsii tästä talouden tilanteesta kun ruuan hinta energian hinta ja kaikki muut maksut hallituksenkin päätösten johdosta kiristyvät ja nousevat

maataloutta pitäisikin ehkä kohdella tästä näkökulmasta samalla tavalla ja antaa se maataloustuki muuta kautta kuin energiaverotuksen helpotuksena

me olemme halunneet perusvähennykseen selvän tasokorotuksen jolloin tulee kaikkein pienituloisimmille kaikille selvä tai ei kaikille mutta niille jotka kunnallisveroa maksavat kevennys ja sitten ohjaamme osan ed

lahtela suoraan lapsiperheille pienituloisimmille lapsiperheille ja näin jaamme pottiamme joka on todella varsin mittava näiden veronkevennysten osalta

tätä esitämme jolloin saadaan huomattava osa vientiteollisuuden yrityksiä ja myös pieniä yrityksiä mukaan tähän helpotukseen nimenomaan niiden osalta jotka ovat energiaintensiivisiä

kyllä täällä pitäisi olla meille jokaiselle ihan selvä se tosiasia että velalla emme voi jatkaa velanoton varaan rakentaa tätä hyvinvointia

muut sitten joutuvat muulla tavalla toimimaan saadakseen helpotusta eli todellakin etsimään ratkaisuja ongelmiin

meidän on tehtävä sellaiset leikkaus ja nimenomaan rakenneuudistukset joilla talous tervehdytetään ja nyt tähän on ote ja tämä on toteutumassa

totean että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on todella syvästi huolissaan tästä afganistanin pakistanin ja koko alueen tilanteesta ja myös tämän isaf operaation mahdollisuuksista päästä mihinkään järkevään vastuulliseen lopputulokseen

ja olen vakuuttunut että kun tämä suunta muuttuu ja valtiontalous lähtee vahvistumaan niin ensimmäisenä perussuomalaiset ja uskon että myös muut hallituspuolueet ovat valmiit satsaamaan koulutukseen tutkimukseen sosiaaliturvaan

ruotsissa tätä vastaava veronpalautusjärjestelmä on käytössä

eli kilpailuasetelma vääristyy tällä hallituksen esityksellä suomen ja ruotsin kesken huomattavasti ja kun ruotsi on kuitenkin meidän tärkein kilpailijamme maailmanmarkkinoilla tällä on vakavat työllisyys ja elinkeinopoliittiset seuraukset kun tähän suuntaan mennään

sotilaallisen ratkaisun aikaansaaminen noissa oloissa ja yleensäkin mutta erityisesti afganistanissa on kyllä ilmeisen mahdotonta ja tavattoman kallista ja lähes toivotonta